työttömyys koettelee kymmeniätuhansia perheitä maassamme ja vain työ luo sitä hyvinvointia

vielä lopuksi

suomalaisten pk yritysten vientiosaamiseen olisi panostettava ja vientiä tuettava voimallisemmin

omaishoitajat ja läheiset liitto on kannellut myös oikeusasiamiehelle

kun sanotaan myös että tietoja saisi käsitellä vain jos tutkittava tiesi suostumusta antaessaan että suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja käsitellään osana tutkimusaineistoa niin haluaisin korostaa vain sitä potilaan näkökohtaa ajatellen että aina pitää sitten olla potilaan niin sanotusti terveenä ja ruumiin ja sielun voimissa kun tämä potilas antaa tämän suostumuksen että hän todella tietää mitä hän on sitten siihen allekirjoitukseen laittanut

pk yritysten osaamisen kehittämistä on tuettava voimallisemmin siis korkeakoulut olisivat tässä tehtävässä avainasemassa jos vain korkeakoulujen kiinnostus saataisiin pysymään pk yritysten tarpeissa

eli kyseinen taho on valittanut euroopan neuvostoon ja euroopan neuvosto on antanut asiasta tuomion

meillä työtä kannattaa synnyttää ennen kaikkea korkean jalostusasteen tuotannossa

ensinnäkin omaishoitajat ovat eriarvoisessa asemassa koska tuen taso ja saantiedellytykset vaihtelevat kunnittain

nyt korkeakoulut tekevät lyhyitä selvityksiä opinnäytetöinään tai muita projekteja

toiseksi suomen valtio ei ole määritellyt lainsäädännöllä maksuista vanhuksille ja muille palveluasumista tarvitseville vaan jokainen kunta saa vapaasti päättää millaisia maksuja palveluasumisessa peritään

tulosten aikaansaamiseksi pitäisi tehdä pitkäjänteistä vuosien päähän ulottuvaa tuotekehitystä josta opiskelijat ja yritykset hyötyisivät

kuinka tämä kehityspolku mahdollistetaan ja rahoitetaan

omais hoitajat ja läheiset liitto vaatiikin että komitean toteamat puutteet korjataan ja suomen kansalaisten oikeudet saatetaan mahdollisimman pian sopusointuun sosiaalisen peruskirjan määräysten kanssa

suomi päätti osallistumisestaan yhdysvaltojen johtamaan isilin vastaiseen operaatioon viime vuoden maaliskuussa

tietysti aatteellista työtä ei tehdä rahalla mutta kun seurasin näitä tilastoja täällä joka ikisen puolueen nuorisojärjestöjen jäsenmäärät viiden vuoden aikana ovat laskeneet tuhansista yli viisituhatta

jotain pitäisi tehdä

vaikka niin kuin sanoin tätä työtä ei tehdä suurella rahalla vaan suurella sydämellä niin kyllä meidänkin pitäisi jonkinlaiset rippeet tästä saada

suomi on panostanut muun muassa lääkinnälliseen ja henkiä pelastavan ensiavun koulutukseen

arvoisa puhemies

ihmisoikeudet ovat elämän peruskysymyksiä kaikkialla

tupakkalain tavoitteena on savuton suomi mutta sitä on ihan turha odottaa sillä se henkilö joka haluaa ostaa tupakkaa ostaa mieluummin tupakkaa kuin ruokaa

arvoisa puhemies

nyt käsiteltävässä hallituksen selonteossa selvitetään suomen vastausta ranskan marraskuussa esittämään avunpyyntöön terrorismin vastaisista toimista

eli kasvatus lähtee sieltä kotoa ja monta kertaa on niissä katselmuksissa sitten niin että jos vanhemmat polttavat niin myös lapset polttavat

kansainväliset sopimukset sitovat laillisesti niitä valtioita jotka ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet sopimukset eli sisällyttäneet sopimukset omaan lainsäädäntöönsä

ranskan pyyntö perustuu lissabonin sopimuksen avunantolausekkeeseen mutta jokainen jäsenvaltio vastaa siihen omin kansallisin toimin

mutta mielestäni olisi sitten mukava käydä paitsi tätä tupakkakeskustelua myös viinakeskustelua käydä keskustelua näin ponnekkaasti kun puhutaan alkoholista

näitä sopimuksia valvotaan erityisesti ykn kautta

mutta kun ihminen on se nuorempi tai vanhempi käyttää alkoholia toisille se ei sovi ollenkaan sanotaan että viina on viisasten juoma mutta se ei ole kenellekään hyväksi niin juuri siinä viinahörhelössä tehdään niitä pienempiä ja suurempia rikoksia niin että olisi hyvä että käytäisiin sitten ponnekkaasti tätä alkoholikeskustelua

kriisinhallintaoperaation laajentaminen olisi samalla vastaus yhdysvaltojen esittämään pyyntöön lisätuesta terrorismin vastaiselle koalitiolle

arvoisa puhemies

jos näitä veroja kovasti nostetaan vaikka minä en välitä vaikkei ole tupakkia tai alkoholia niin se käy näin että sitten virosta tulevat nämä viinat ja tupakat ja nämä vähemmätkin verot sitten täältä entisestään karsiutuvat

tämä on tosiaan kolmikannassa neuvoteltu ja täällä sanotaan että vähennys on työlästä ja hallinnollisesti raskasta mutta kyllä tämä varmaan myönteinen on

on kysyttävä ensinnä kuka on heikentänyt suomen kilpailukykyä

perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä on tärkeää kantaa kortemme kekoon terrorismin torjumiseksi ja isil järjestön hävittämiseksi

se on tämän päivän hallitus erinäisillä toimenpiteillään

jokaisella työtä tekevällä tulisi olla oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan mikä turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon

on luonnollista että avunpyyntöön vastataan vahvistamalla jo olemassa olevaa kriisinhallintaoperaatiota

se on askel hyvään suuntaan mutta näillä toimenpiteillä emme voi suomen taloutta parantaa vaan meillä pitäisi olla eväitä mitä uusia tuotteita suomi voi tuottaa ja viedä ulkomaille

mutta on muistettava se että vaikka kuinka me ratifioimme niin käytännössä myös pitää toteuttaa niitä toimia että juuri näitten vammaisten oikeudet perusoikeudet ja kaikkinainen kunnioittaminen edistyisivät

pätkätyöt ja osa aikaisuudet ovat riistäneet käytännössä sadoiltatuhansilta tämän oikeuden

mutta sitten elävässä elämässä on tällä lailla riippuu tietysti siitä minkälaisia yrityksiä on olemassa että yhtenä vuonna ei välttämättä tarvitsisi koulutuspäiviä lainkaan sitten taas on niin että ei kolme päivää eikä viikkokaan piisaa

no miksi operaatioon osallistuminen on kannattavaa

perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo että on suomen kansallisen edun mukaista vahvistaa ja jatkaa osallistumista irakin operaatioon

se tarkoittaa sitä että jos esimerkiksi yrityksissä on erilaisia työtapoja niin niihin pitää kouluttaa ja eivät tosiaan riitä nämä kolme päivää jos tulee esimerkiksi joitain uusia laitehankintoja

kansalaisiamme on myös pienellä takuueläkkeellä

osallistuminen antaa ensinnäkin valmiuksia oman kansallisen puolustuksen kehittämiseen

arvoisa puhemies

minun puolestani kaikki viinat saa laittaa kyllä itämereen minä en siitä välitä mutta nyt hallitus oli korottamassa alkoholiveroa rutkasti

ensinnäkin ihmetyttää kun täällä puhutaan että tämä on vain puitelaki joka ei vie mihinkään

ja tässä vaiheessa on turha sitten puhua koska tämä esitys on tänne yksimielisesti tuotu näin mutta elävässä elämässä on erilaisia ongelmia

sananlaskukin jo sanoo että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

on tärkeää että selonteon valiokuntakäsittelyssä selvitetään lähetettävien joukkojen turvallisuuteen liittyvät seikat perinpohjaisesti kun ne nyt toimisivat lähempänä rintamalinjaa

sen seurauksena oli jatkuva viinaralli virosta tänne suomeen

naisten ja lasten oikeudet ovat monissa kulttuureissa hyvin ohuella pohjalla

oikeus koulutukseen tai valinnanva paus avioliiton ja perheen koon osalta ei toteudu

tämä koskee muun muassa esikuntajoukkoja joita ei voida viedä koulutettavaksi koulutuskeskuksiin

tämäkin on semmoista pomppoilevaa politiikkaa tehkää tässäkin nyt jotain asiaa ja tämä kilpailukyky on kyllä ihan hallituksen syy

ja juuri kunnasta pyydettiin kysymään kun edustan tämmöistä pientä kuntaa säilyvätkö lähipalvelut mikä tarkoittaa sitä että säilyy meidän terveyskeskuksemme jossa on asiantuntevat lääkärit ja hoitohenkilökunta

mutta ehkä tämäkin oli jonkun eduskuntapuolueen päähänpinttymä että näin piti tehdä

arvoisa puhemies

täällä suomessakin keskustelu perheväkivallasta lasten hyväksikäytöstä syrjäytyneisyydestä on aina paikallaan

kaikki jäsenvaltiot ovat vastanneet ranskan avunpyyntöön useimmat suomen tavoin joko laajentaen tai jatkaen sotilaallisia kriisinhallintatoimiaan

kysynkin onko nyt mahdollisesti tästä sinisestä kirjasta apua että saamme runsaan kolmen viikon päästä todellista tietoa siitä mitä hallitus aikoo tehdä

arvoisa puhemies

jotta meidän oikeutemme hyvinvointiin ruokaan asuntoon terveyteen tai koulutukseen voisivat toteutua valtion on oltava aktiivinen

ymmärrämme että ette voi säilyttää niitä kaikkia palveluita mutta juuri nämä lähipalvelut säilyvätkö ne ja saammeko pitää oman terveyskeskuksemme

perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä avunantolausekkeen soveltaminen ja jäsenmaiden sille antama yksimielinen poliittinen tuki vahvistavat euta turvallisuusyhteisönä

esimerkiksi niin kuntaliitoksissa kuin sote uudistuksessa on huomioitava tasavertaisten ihmisoikeuksien toteutuminen syntymästä kuolemaan myös siellä syrjäisimmässä maaseudun torpassa

hyvin vähät on hallituksella eväät jos näin pienistä nippeleistä lähdetään liikkeelle

meillä on perustuslailla turvattu subjektiiviset oikeudet mutta on vaarana että myös näitä oikeuksia tullaan rajaamaan talouslaman ja kestävyysvajeen hoitamisen takia

huhtikuussa annettava hallituksen esitys kansainvälisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta mahdollistaisi tulevaisuudessa myös sotilaallisen avun antamisen

köyhimmät ja vähäväkisimmät kärsivät aina

arvoisa puhemies

jos saadaan tilanne pohjois irakissa operaation myötä rauhoittumaan ja isilin toimintaedellytyksiä heikennettyä edesauttaa se irakin tilanteen tasaantumista ja hillitsee siten maastamuuttoa

vammaisista vain pieni osa saa työtä ja jos työtä on palkkaus on usein kaksi kolmasosaa vammattoman vastaavasta palkasta

minä itse olen sisävesialueella järvenrannalla ja meillä on siellä kalastushoitoalue

hallitus saa näin tietysti puhtaan omantunnon ja lähettää signaalin yrittäjille että nyt heidän asioitaan on kuultu

tällä esityksellä jos ajatellaan eivät yrittäjät varmaan voi palkata esimerkiksi lisää henkilöstöä

me teemme yhteistyötä

kalastushoitoalue kerää nämä hoitomaksut ja niillä istutetaan esimerkiksi siikaa taimenta tai muuta kalaa ja ei ole mitään ollut

vakuutusoikeusjärjestelmän takkuamisen takia tuhannet suomalaiset käyvät toivotonta valitusrumbaansa vakuutuslääkäreitä ja yhtiöitä vastaan

kyllä ainakin on tullut tuolta pieniltä järviltä että minkä takia mennään tähän että kalastushoitoalueet sivuutetaan ja kaikki valta tavallansa annetaan ely keskukselle

arvoisa puhemies

perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä on ryhdyttävä ponnekkaisiin toimiin jotta pystytään patoamaan esimerkiksi afrikan rannikolta vyöryvä laiton siirtolaisuus välimeren maihin kuten espanjaan ja italiaan

mielestäni tämä laki on kannatettava

kun avustuspäätöksen teko menee sosiaali ja terveysministeriölle niin siellä on varmaan enemmän asiantuntemusta ja joustavuutta

eiväthän ne viitsi mitään enää tehdäkään

ne eivät voi mitään voittoja osinkoja jaella

ongelman ratkaisu ei ole turvapaikkarumba ympäri eurooppaa vaan asioiden kuntoon saattaminen lähtijän kotimaassa

on muistettava että kaikki eurooppaan tulijat eivät ole pakolaisia vain pieni osa heistä täyttää pakolaisuuden kriteerit

mutta niin kuin muutkin perussuomalaiset ovat sanoneet on tämä askel oikeaan suuntaan mutta tämä on täysin kosmeettinen esitys

suurin joukko tulee eurooppaan työttömyyttä pakoon hakemaan parempaa tulevaisuutta jota euroopassa ei pystytä tarjoamaan

onko ministeriössä tietoa siitä menevätkö nämä rahat aina vuodesta toiseen samoille järjestöille vai kysyn vähän niin kuin edustaja niikkokin onko odotettavissa että myös ministeriön sydämestä kaukana olevat järjestöt ovat tasapuolisesti jaonsaannissa

näillä perusteilla ei myöskään saa kenenkään sananva pautta perusteettomasti rajoittaa

ei voi olla niin että jos kyseessä on jotakin maailmankatsomusta edustava erityisryhmä ei ihmisillä tällöin ole oikeutta sanoa omia johtopäätöksiään ääneen

hyvä ihmisoikeustilanne on kansainvälinen kilpailutekijä

omaishoitajia ei kyllä arvosteta korkealle

artiklan kohdan ja siellähän sanotaan että sovelletaan niihin itsenäisissä maissa eläviin heimokansoihin joiden sosiaaliset kulttuuriset ja taloudelliset olot erottuvat muista ja niin edelleen

tarjoamme vaihtoehdon kansalle myös oman kehitysapumallimme kautta

se on rakenteellinen uudistus jossa kehitysapua ei rahoiteta suoraan valtion varoista vaan erityisen kehitysapurahaston kautta

arvoisa puhemies

ihmisoikeustilanteessa on kyse jokaiselle ihmiselle kuuluvista perustarpeista mikä vaatii valtiovallalta todellisia tekoja